kysyn

onko opetusministeriössä vakavasti pohdittu ammattikorkeakoulujen säästöjen yhteydessä onko mahdollista asteittain luopua kokonaan ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista niin sanotuista ammattikorkeakoulun maisteritutkinnoista

kysymyksessä on mittaamaton epäinhimillinen ihmiskokeilu joka tuottaa kärsimystä

me perussuomalaiset joiden ideologinen tunnus on jokainen ihminen jokainen elämä on arvokas emme voi hyväksyä mittaamatonta kärsimystä jota tästä kriisistä pitkittyessään seuraa

hyvin pitkälti työelämä ei niitä arvosta ja ne eivät ole millään tapaa rinnasteisia tiedekorkeakouluissa suoritettuihin tutkintoihin

kuten edustaja kettunen jota jo täällä edustaja penttiseksikin siteerattiin totesi perussuomalaiset kannattavat lämpimästi kaikkia pyrkimyksiä joilla kitketään harmaata taloutta niin myös tätä esitystä

tukimiljardit eivät ole auttaneet kriisimaiden köyhiä

niiden osoite on ollut aivan muualla

pankkipelurit ja keinottelijat on haluttu pelastaa

kuten eräissä puheenvuoroissamme on mainittu juuri tätä korkokikkailua sisäistä hinnoittelua siirtohinnoittelua konserniavustuksia näitä kaikkia asioita on hyvä vielä tarkentaa kun asia valiokuntakäsittelyyn menee

ne joilla on ollut mahdollisuus ottaa rahat ja juosta ovat pelastuneet mutta inhimillinen kansa kärsii kaikkialla

oikeastaan olen varsin toiveikas että tämä tarkastusvaliokunnan mietintö voi olla ratkaiseva lähtölaukaus jotta senaatti kiinteistöjen asioihin saadaan uusi ryhti ja uusi ote

mutta joka tapauksessa emme ole sitä joukkoa jota valitettavasti keskustassa tuntuu olevan joka kritikoi perusteettomasti tyyliin väärin sammutettu

samalla haluan muistuttaa että edustajamme maria tolppanen on tehnyt lakialoitteen konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta ja olisi hyvä että tämänkin lakialoitteen valiokunta ottaisi huomioon

kiistatta on totta niin kuin täällä eräässä puheenvuorossa jo viitattiinkin että kyllä senaatti kiinteistöjen toimintaan liitetään paljon negatiivisia adjektiiveja

puhutaan ylimielisyydestä osaamattomuudesta ulkopuolisten kalliiden konsulttien käyttämisestä vaikeasta yhteistyökumppanista ja niin edelleen

eivät tällaiset puheet voi ihan tyhjästä syntyä

sitten on monia täysin absurdeja piirteitä

juuri on viitattu tähän että toimintamäärärahat pienenevät kun joudutaan kohtuuttomia vuokria maksamaan ja joitakin kiinteistöjen osia jätetään vuokraamatta että ei tarvitsisi kaikkia ottaa käyttöön

jos on liioiteltua sanoa että suomi on oppisopimuksessa kehitysmaa niin kuitenkin voidaan sanoa että oppisopimuskoulutusjärjestelmä on suomessa todellakin lapsenkengissä

tänään sivistysvaliokunta sai valmiiksi mietinnön ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistamisesta ja tässäkin yhteydessä keskustelussa puhuttiin oppisopimuskoulutuksesta

se on kaikkien etu

on kyllä suuria lukuja oppisopimuskoulutukseen osallistuvien määristä ja suoritettavista tutkinnoista mutta valitettavan vähäinen osuus on peruskoulun hiljattain päättäneiden osuus oppisopimuskoulutettavista

tämä historiallisesti arvokas kartano on nyt tyhjillään ja rapistuu

on tämä nyt koomista että viimeisenä eduskunnan työpäivänä kaksi johtavaa hallituspuoluetta rupeaa nokittelemaan näistä asioista ja viime kädessä vierittää syyn opposition päälle kun oppositio kuunteli asiantuntijoita kenttää ja nimenomaan monissa asiantuntijoiden puheenvuoroissakin tuli esille että järjestämislailla ei ole kiirettä

tähän on moninaisia syitä

annetaan kyllä rahaa tähän mutta sitten toisinpäin byrokratia tämän ympärillä on vaikea ja myöskään ajallisesti se ei oikein ole täsmäisku niin että tässä on kyllä paljon kehittämisen paikkaa

arvoisa puhemies

kaikkinensa on äärimmäisen demokratiaa halventavaa tuoda esitykset tällä tavoin ikään kuin vaihtoehtoja ei olisi ja olisimme vain annettujen tosiasioiden edessä

ja vakavasti ottaen oppisopimuksella olisi suuret mahdollisuudet nuorisotakuun käytännön toteuttajana

kyllä tämä on varsin hämmästyttävää

koko oppositio on ollut laatimassa sivistysvaliokunnassa vastalausetta ymmärrettävästi

emme saa rapauttaa hienoa koulujärjestelmää jota on sukupolvissa rakennettu ja jota kansainvälisestikin ihmetellään ja ihastellaan

arvoisa puhemies

tässä tärkeässä edustaja mustajärven aloitteessa on pohjimmiltaan kysymys yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta

ideaalisen alkoholiverotason etsintä ja löytäminen on todellakin melkoista nikkarointia voisiko sanoa rakettitiedettä että miten sen löytäisi

työmarkkinatuen harkinnanvaraisuus on niin kuin on useassa puheenvuorossa tullut ilmi demoralisoiva ja se on myös köyhyyttä syventävä

vain laajalla rauhanrintamalla on mahdollisuus vakauttaa karakorum vuoriston jakaman alueen vaarallinen kehityssuunta joka uhkaa jopa maailmanrauhaa

ennen vaaleja kyllä kaikki puolueet lupasivat tehdä kaikkensa köyhyyden vähentämiseksi mutta tämäkin on jos ei tarveharkintaisuutta poisteta työmarkkinatuesta köyhyyttä syventävää

mittavan hankkeen startti on ollut pääasiallisesti plusmerkkinen

suomi on paitsi rauhanturvaamisen myös diplomatian suurvalta

arvoisa rouva puhemies

tämä niin sanottu konfiskaatiolaki todellakin niin kuin edellinen puhuja totesi perustuu eu direktiiviin ja on monessa mielessä hyvin toivottu ja odotettu

toki monia päällekkäisyyksiä edelleen on ja henkilöstö on paikoin epätietoinen tehtävistään toimenkuvistaan liittyen myös siihen että resursseja vähennetään ja johtaminen ei ole parasta mahdollista

kysyn arvoisilta ministereiltä onko ulkopoliittisen johtomme suunnitelmissa tarjota suomesta neuvottelufoorumia jolle kutsuttaisiin kaikkien stan valtioiden päämiehet sekä intia ja iran

sataneljäkymmentäyhdeksän ja antakoon kolme hik kaksi tyhjää poissa viisitoista

brax miten

ihmettelen vain että täällä edustaja rehula näin näytti tälle aloitteelle vihreää valoa koska keskustalla olisi ollut mahdollisuus tähän puuttua jo edellisellä hallituskaudella

edu

kyllä tässä ovat monenlaiset yhteiskunnalliset vaikutukset todellakin pohdinnassa

näissä neuvotteluissa pyrittäisiin ratkaisemaan myös intian ja pakistanin suhteita hiertävä kasmirin kysymys ja iranin palauttaminen kansainvälisen yhteisön jäseneksi

mutta tällä uudistuksella on myös valtakunnan rajat ylittävä ulottuvuutensa

rikolliset ovat kekseliäitä usein askeleen edellä

yhtäältä pitää miettiä että valtio tarvitsee verotuloja miten me saamme kulutusta hillittyä miten me saamme alkoholituontia hillittyä

erityisesti lähialueyhteistyö venäjän kanssa on osittain ollut ongelmallista sen vuoksi että on ollut epätietoista kuka ja mikä taho on se suomalainen kumppani

tällä lainsäädännön kehittämisellä on ylevät tavoitteet että saataisiin rikoksesta hyötymistä ja hyödyn käyttämistä uusien rikosten rahoittamiseen vähennettyä ja suorastaan estettyä

herra puhemies

aina työstä jää enemmän käteen kuin työttömyydestä

on tämä melkoinen palapeli

onko se ely onko se avi onko se maakuntaliitto

mutta yhtä lailla on jaksettava tehdä myös valistustyötä ja pyrkimyksenä on muuttaa alkoholin käyttökulttuuria

tähän pitäisi saada selvyyttä mikä kinkeripiiri oikeasti on se suomalainen kumppani

jos tämä tarveharkintaisuus poistettaisiin se mahdollistaisi myös lyhyet työsuhteet mikä johtaisi siihen että pitkän päälle hyvin monet pääsisivät säännölliseen elämään kiinni työhön

meillä on kuitenkin lainsäädäntö ollut varsin hyvä niin että monet direktiivin asioista on meillä jo otettu huomioon kansallisessa lainsäädännössämme

yhtäältä kaikista vastaväitteistä huolimatta hyvinvointivaltion perusteita karsitaan

toki edelleen humalatiheys on tiivis ja meillä on vanhusväestön keskuudessa runsas alkoholinkäyttö lisääntynyt

yksi porsaanreikä mihin toistaiseksi ei olla oikein hyvin onnistuttu puuttumaan ovat erilaiset rikosten ketjuttamisten rahoitusketjujen hyödyt

naurettavaa puhua jostakin perusturvan korotuksesta samanaikaisesti kun kaikki maksut sanomalehtitilausten maksuja myöten nousevat

myös anniskelukulttuurissa tarvittaisiin muutoksia

ja toisaalta aivan selvästi on havaittavissa että suomea ollaan ajopuunomaisesti viemässä eun liittovaltioon

silloin mentiin työpäivän päälle kapakkaan

olen myös samaa mieltä että me tarvitsisimme maassamme laajempaa keskustelua konfiskaatiosta mitä tulee rattijuoppojen rikoksentekovälineisiin eli käytännössä autoihin

keskustelu päättyi

arvoisa herra puhemies

todellakaan hallituksen menettelystä tämän asian ympärillä ei voi antaa korkeita tyylipisteitä

ihmetyttää selonteon niukkasanaisuus liuskekaasun osalta

enemmän tai vähemmän koko hanke on muuttumassa farssiksi ja irvikuvaksi niin kuin äsken edustaja tölli väkevällä tavallaan todisti

arvoisa herra puhemies

joka tapauksessa vastaisuudessa liuskekaasun merkitys tulee maailmanlaajuisesti kasvamaan

täytyy sanoa että kokonaisuudessaan tämä lakiesitys on ollut hyvää valmistelua okmn suunnalta

tällaiset megaluokan asiat täytyy päättää laajan parlamentaarisen valmistelun pohjalta ja riittävällä aikataululla